suomessahan on ollut perinne vuosikymmeniä vuosisatoja sanotaan viime vuosisadan aikana kun suomi on ollut itsenäinen valtio täytämme kohtapuoliin sata vuotta että suomen valtion tehtävänä on ollut aina asettua heikomman puolelle tukea sitä heikompaa ja hänen oikeudellista asemaansa ja lapsi tässä asiassa on juuri se heikoin astia

suren sitä erittäin suuresti että tämä asia on jäänyt aivan olemattomalle huomiolle ja se arviointi siitä mikä on lapsen asema tässä tilanteessa on edelleen jäänyt tekemättä niin kuin oivallisesti edustaja sari tanus omassa puheenvuorossaan kuvasi

hallituksen esitys perustuslain muuttamiseksi jatkaa jo pitkään vallalla ollutta suuntausta parlamentarismin vahvistamiseksi suomessa ja tätä linjaa haluan olla omalta osaltani vahvasti tukemassa

arvoisa herra puhemies

hallituksen nyt käsittelyssä olevan esityksen sisältö vastaa olennaisilta osiltaan komitean tekemiä ehdotuksia ja myös niitä muutostarpeita joita perustuslakivaliokunta on perustuslain voimassaoloaikana esittänyt

kyllähän sitä kuulemista on ollut mutta se kuuleminen on ollut suurin piirtein samanlaista kuin armeijassa alokasta pataljoonan komentaja kuulee niin että kyllä se kuuleminen suoritetaan mutta eihän se vaikuta tietenkään mihinkään

valtioneuvoston kirjelmä koskien eun ja euroalueen talouspoliittisten sääntöjen laatimista on äärimmäisen ajankohtainen keskustelunaihe

euroopan unionin ja euroalueen talouspolitiikan valvontaa on tiivistettävä ja sille on luotava tarkat ja yhteisesti hyväksytyt säännöt

jos lähdetään sille tielle että teidän edustamanne maailmankatsomus on ylivertainen ja sitten tämä jo suomessa teidän käyttöön lanseeraamanne totaalisuojelu jossa alueella ei saa mitään tehdä sehän ei ole eurooppalaisen muun muassa natura järjestelmän mukainen suojelutapa vaan oikea tapa on se että jos suojellaan joku yksityiskohta sieltä elinkeinot kehittyvät alueella jatketaan elämään normaalisti niin kuin euroopassa tehdään

tehtävä sinällään jo on mahdoton

esimerkiksi metsäinstituutin kohdalla tämä tilanne on minusta aivan kohtuuton että eletään jatkuvassa epävarmuudessa ja kuitenkin kansainvälisesti arvokkaasta toiminnasta on kysymys

ne syyt jotka johtivat kreikan talouden täydelliseen mahalaskuun viime kesänä ovat tietenkin kansallisia syitä mutta euroalueella on pyrittävä luomaan säännöt jotta tällaisiin tilanteisiin ei kukaan jäsenmaa joudu ja jotta koko euroalue ja euroopan unioni ei joudu tällaisten tilanteiden takia uuden laman kouriin

tällä muutoksella halutaan korostaa eduskunnalle vastuullisen valtioneuvoston johtoroolia niin lainsäädäntötyössä kuin valtion talousarvion laadinnassakin

suomessahan on tämä menettelytapa se että jos suojelualue tulee olkoon mikä tahansa välittömästi kaikki seis ja kaikki kielletään ja kaikki on ympäristöministeriön napin alla

onko tarkoitus että tämä hyvä toiminta vakiinnutetaan ja saadaan maaseudun ihmisille se tilanne syntymään että heillä on turvallista elää omalla kotiseudullaan pelkäämättä pimeitä iltoja

presidentin päätöksenteko sidotaan perustuslain muutosesityksissä valtioneuvoston kantaan siinä tapauksessa kun valtioneuvoston ja presidentin kannat eroavat toisistaan ja valtioneuvosto tuo asian uudelleen ratkaistavaksi eduskunnan päättämän kannan mukaisesti

perustuslakivaliokunnan mukaan tällainen menettely tulisi kyseeseen lähinnä sellaisessa suomen ulkopolitiikkaa koskevassa merkittävässä asiassa jossa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston kannat ovat neuvottelujenkin jälkeen erimieliset

kuitenkin talous sitoo kaikkia jäsenmaita sellaiseen yhteiseen liittoon joka jonkun maan joutuessa vaikeuksiin aiheuttaa vaikeuksia kaikille jäsenmaille

on tärkeä huomata että tässä uuden perustuslain mukaisessa tilanteessa on kyseessä poikkeuksellinen ratkaisukeino joka ratkaistaan loppujen lopuksi eduskunnan päätöksellä

pankeille on saatava vastuu myöntämistään veloista

kreikalle viime kesänä annetut rahat eivät suinkaan menneet kreikan valtion kassaan vaan nehän matkasivat käytännössä välittömästi ranskalaisten ja saksalaisten pankkien holveihin

joka tapauksessa näiden yhteisten sääntöjen jotka luodaan pitää koskea myös pankkeja ja pankeilla pitää olla selvä riski että jos pankki hoitaa talouttaan huonosti pitää olla myös mahdollista että pankki asetetaan selvitystilaan

vaikka tällä perustuslain muutoksella presidentin ulkopolitiikan päätösvaltaa hieman kavennetaan se tuo myös valtioneuvoston ja tasavallan presidentin väliseen yhteistyöhön lisää painoa koska menettely korostaa mahdollisten ristiriitojen ratkaisua ennalta ehkäisevästi kärjistämistä välttäen

jos pankeilla ei tätä mahdollisuutta ole tilanne jatkuu yhä uudelleen samanlaisena ja valtiot pyrkivät sitten erilaisilla kriisipaketeilla näitä velkoja maksamaan

on vaikea kuvitella tilannetta jossa jokin neuvoteltava ulkopolitiikan alaan kuuluva asia tuotaisiin lopulta eduskunnan käsiteltäväksi kun valtioneuvosto ja tasavallan presidentti olisivat ajautuneet eri raiteille

siksi on luotava yhteiset mittarit niin pankeille kuin jäsenmaille että talouden kunto ja tila pystytään hyvin nopeasti toteamaan ja estämään mahdolliset uhkaavat tilanteet tätä kautta

aikanaan kun läänit lakkautettiin jouduttiin tilanteeseen jossa suurläänit tulivat ja ollaksemme rehellisiä kuinkahan moni kansanedustajista on käynyt edes oman lääninsä hallintokeskuksessa asioimassa

toisaalta kun katsoo tätä uusien sääntöjen laatimismenettelyä viime päivinä niin täytyy vähän ihmetellä ranskan ja saksan välistä vetoa jonka ne viime viikolla tekivät

siinä ranskan presidentti sarkozy ja liittokansleri merkel sopivat ranskan rannikolla kävellessään tietyistä menettelytavoista joissa unohdettiin kaikki muut jäsenmaat

toivottavasti tulevaisuudessa päästään siihen että todellista määräysvaltaa näille alueille annetaan yhä lisää ja myös siihen että ei kysymys ole pelkästään ministeriön ohjauksesta vaan alueille annetaan myös toimintamäärärahoja niin että oman alueen kehittämistä pystytään aidosti viemään eteenpäin myös rahojen muodossa

tällaisesta menettelystä on päästävä irti ja toivon että euroopan unionin komissio ottaa asian vakavasti ja jäsenmaat sopivat keskenään ettei tällaisiin menettelytapoihin enää ollenkaan mentäisi

tärkeää olisi saada sillä keinoin maakunnalliset vaalit että nämä maakunnalliset päättäjät valittaisiin vapailla vaaleilla jotta tämä yhteys kansaan olisi aivan aito

euroopan neuvoston puheenjohtaja van rompuy ja euroopan unionin komission talouskomissaari olli rehn molemmat omilla tahoillaan valmistelevat kahdenlaista esitystä sääntöjen laatimiseksi

nykyisessä maakunnallisessa päätöksenteossa mielestäni on ihan ihmeellinen ympyrä esimerkiksi tämä myr maakunnallinen yhteistyöryhmä koska siellä kuitenkin luottamushenkilöillä on vain vähemmistöosuus siinä toimielimessä

on suuri ongelma kumpaa tässä nyt sitten noudatetaan vai onko se sitten kenties se paperi jota sarkozy ja merkel kahdestansa valmistelivat ranskan rannikolla taannoin

valtioneuvosto voi poikkeuksellisesti päättää että pääministerin lisäksi tasavallan presidentti voi osallistua unionin toimintaan liittyvään kokoukseen jos euroopan unionin järjestelmä sen mahdollisuuden sallii

valtioneuvoston selonteko suomen sisäisestä turvallisuudesta tulee erittäin hyvään aikaan aikaan jolloin euroopassa kuohuu ja se turvallisuudentunne mikä kansalaisilla suomessa on ollut ja myös euroopan alueella on ihmisillä ollut on aika pahasti järkkynyt

tähän kehitykseen pitäisi päästä ja toivon että kun seuraava uudistus tulee niin päästään suoriin vaaleihin päästään aitoon kehittämiseen niin että alueelle annetaan valtion budjetista myös rahallista panostusta jota maakunnallisilla päätöksentekoelimillä voidaan ohjata maakunnalle tärkeisiin kohteisiin

toivon hartaasti arvoisa puhemies että tähän eurooppalaiseen talouspyöritykseen saadaan selkeät yhteisesti hyväksytyt säännöt joiden pohjalta voidaan jatkaa euroopan unionin talouden vakauttamista

rouva puhemies

kun tähän samaan yhteyteen lisätään vielä vaikea taloudellinen tilanne euroopassa ja varsinkin suomessa on sellainen yhteisvaikutus syntynyt joka nyt tässä selonteossa selvitetään suomen osalta

voi sanoa että on erittäin hyvä että tämä tilanne käydään nyt rauhassa läpi minkä jälkeen ruvetaan tekemään johtopäätöksiä ja toimenpiteitä sitten niillä varoilla mitä on käytettävissä

uutena keinona lakihankkeen saamiseksi liikkeelle uusi perustuslaki mahdollistaa kansalaisaloitteen tekemisen

se valtakirja se mandaatti joka aikanaan kansanäänestyksellä annettiin ei voi olla niin elastinen että jokaisen pienen ongelman takia muutetaan perussopimusta

mielestäni jos sopimusta lähdetään muuttamaan on demokratian nimissä aivan välttämätöntä että se alistetaan kansanäänestykseen jäsenvaltioissa ja sellainen menettelytapahan ei ole hyvää yhteistä menettelytapaa vaan on pyrittävä noudattamaan sitä sopimusta mikä on voimassa

ulkoiset tapahtumat ovat muuttaneet suomen turvallisuustilannetta olennaisesti

rouva puhemies

lopuksi on syytä huomata että perustuslain säätämisjärjestyksen mukaan tämä lakiesitys hyväksytään näillä valtiopäivillä äänten enemmistöllä ja tuleva eduskunta vaalien jälkeen päättää lopullisesti uudesta perustuslaista määräenemmistöllä seuraavilla valtiopäivillä

syyriassa suoranainen aktiivinen sota täysimittainen sodankäynti taikka sitten libyan alueella eräänlainen epävarma kapinatilanne on jatkunut jo pitkään eikä näytä rauhoittuvan vielä tänäkään päivänä

pieniä poikkeuksia toki saa tehdä mutta niistä on valtionpäämiesten kesken sovittava mutta perussopimuksia ei pidä mennä muuttamaan kuten ostoslistaa päivittäin

on syytä huomata myös se että tähän uuteen perustuslakiin sisältyy tietenkin lissabonin sopimukseen sisältyvä mahdollisuus erota euroopan unionista

elikkä tästä uudesta perustuslaista voidaan tavallaan todeta että nyt tämä vastaus siihen joidenkin esittämään pelkoon että jos asiat menevät huonosti euroopan unionissa pääseekö siitä koskaan eroon tulee perustuslakiin merkityksi ja lissabonin sopimuksen mukaiseksi

edustaja olemassa olevaksi tosiasiaksi

viime aikoina käyty keskustelu poliisiasemien sijainnista missä poliisiasemat suomessa sijaitsevat on saatu päätökseen sijoituspaikkojen osalta

kun katsoo yleensä perusväylänpidon tilannetta suomessa ja sen lähihistoriaa miten nämä määrärahat ovat kehittyneet niin kyllähän se on aika ikävää tarinaa katsoa

sitten valitettavasti maaseutukunnissa ja siellä missä tarvitaan alemman tieverkon liikennettä muun muassa puukuljetuksiin tilanne alkaa olla tänä päivänä kesäisin ja myös talviaikaan aurausten takia todella huono

se on totta että meillä on rahaa tällä hetkellä niukalti käytettävissä mutta ne mitä meillä on pitää käyttää järkevästi ja pyrkiä hyvään ratkaisuun koko suomen edut huomioiden

kysynkin arvoisalta liikenneministeriltä

olisiko nyt vihdoin ja viimein sen aika mitä esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja hannes manninen on esittänyt että perustettaisiin seuraavan vaalikauden alulla parlamentaarinen työryhmä joka lyö nelivuotiskauden rahat lukkoon perustienpidon ja radanpidon osalta jolloin päästäisiin tästä ongelmasta eroon kerralla

poliisin ja viranomaisten on tähän valmistauduttava myös ja pidettävä vara etteivät tietoverkkojen kautta tulevat hyökkäykset koidu suomelle suureksi haitaksi tai peräti kohtalokkaiksi

suojelupoliisin tehtävä on myös tärkeä että saamme tietoa yhteistyökumppaneiltamme ja hankimme sitä tietoa etukäteen jotta voimme valmistautua niihin mahdollisiin uhkiin jotka meitä uhkaavat

tiedustelulakeja koskeva valmistelu on parhaillaan käynnissä ministeriössä ja tarkoitus on että tämän vuoden aikana tämä valmistelutyö saadaan jonkunasteiseen hyvään päätökseen yhteistyössä

tätä varten olisin kysynyt teiltä arvoisa ministeri että kun poliisi ja rajavartiosto tekevät olemassa olevan lain perusteella hyvää yhteistyötä partioinnissa erilaisten vaaratilanteiden torjumiseksi ja nyt sitten on pieni ongelma se että rajavartiosto on vähentänyt virkoja vihreältä rajalta ja rajavartijoiden virkoja on siirretty kansainvälisille rajanylityspaikoille myös tänne helsinkiin lentoasemalle niin onko teillä ministeriönne sisällä minkäänlaista koordinaatiota siitä että kun poliiseja on kuitenkin pitkien välimatkojen takia aika vaikea saada paikalle ja rajavartijoiden määrä vähenee niin tämä vaikuttaa vääjäämättä palvelutasoon

tietenkin siinä tarvitaan puolustusvoimia ja myös sitten lakiasiantuntijoita kun tiedustelulakeja valmistellaan kun kysymys on aika pitkälti myös ihmisten perusoikeuksista jotka perustuslaki turvaa

on tärkeää että eduskunta turvaa rajavartioston riittävät resurssit ja ennen kaikkea niin että kun asumme täällä schengenin ulkorajalla niin pystymme nämä suomen rajat turvaamaan niin että siellä rajoja vartioi riittävä määrä rajavartijoita ja myös tekninen laitteisto on kunnossa

sillä alueella on varmasti haasteita mutta yhtä tärkeää kuin se että meillä on ulkoiset puitteet kunnossa on se että myös naapureihin ne suhteet pidetään kunnossa ja että voimme luottaa siihen että myös toisella puolella viranomaisten ja suomen viranomaisten yhteistyö säilyy

tästähän meillä on viimeisenä hyvänä esimerkkinä tehty sopimus jolla pohjoisten kansainvälisten rajanylityspaikkojen liikenne pannaan ulkopuolisilta kiinni puoleksi vuodeksi raja joosepin ja sallan rajanylityspaikoilla

lopuksi arvoisa puhemies yksi kommentti siitä että turvallisuuden ja suomen turvallisuustilanteen ja vakauden kannalta on tärkeää että pystymme hoitamaan myös tätä isoa asiaa elikkä suomen taloudellista tilannetta paremmaksi

ykn mandaatti tähän afganistan operaatioon on olemassa ja on aivan välttämätöntä että kun kansainvälisesti toimitaan niin tämä ykn mandaatti aina kaikissa olosuhteissa on koska se antaa sen oikeutuksen jonka perusteella voidaan käyttää tarvittaessa vaikka voimakeinoja ettei sitten jouduta joihinkin arveluttaviin yhteyksiin voimankäytössä

kun ihmisillä menee hyvin taloudellisesti ja henkisesti niin elämä on silloin paljon turvatumpaa ja mukavampaa kuin silloin jos taloustilanne jatkuu vaikeutuvana ja talouskriisi kärjistyy

siitä ei pidä mennä ketään syyttämään

ihmisten keski ikä suomessa kasvaa koko ajan ja se ikävä kyllä tuo esille nämä terveyttä rappeuttavat sairaudet jotka joudumme myös näkemään edessämme omissa lähimmäisissämme

toisena asiana näen erittäin tärkeänä senkin että euroopan unioni toimii tässä yhteistuumin ja kantaa vastuunsa siitä että afganistanissa saadaan tilanne rauhoittumaan koska on kuitenkin koko maailman etu että tämä erittäin epävakaa ja sotilaallisesti räjähdysaltis seutu saadaan rauhoittumaan

kunnissa kaikki ne työntekijät ja kaikki sairaaloissa olevat työntekijät tekevät varmasti parhaansa ja vähän enemmänkin tämän tilanteen auttamiseksi ihmisten hädän helpottamiseksi mutta minun mielestäni se tärkeä asia on aika monessa tapauksessa jäänyt huomaamatta että kun tämä normaali perheyhteys sukupolvien välillä on katkennut se aiheuttaa syrjäytymistä yksinäisyyttä jota ei sitten millään hoivalla eikä hoidolla pystytä korjaamaan

tavoitteena pitää tällä operaatiolla jatkossakin olla se että afganistanin omaa hallintoa pyritään tukemaan parhaan mukaan ja yhteiskuntaan saadaan aikaan jonkinasteinen järjestys saadaan omat afganistanilaiset poliisit toimimaan tehokkaasti ja saadaan myös oikeuslaitos toimimaan jolloin yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömät organisaatiot ovat toimintakykyisiä

sitä yritämme parhaamme mukaan auttaa mutta tässä asiassa jokainen suomalainen jokainen kansanedustajakin omalta osaltaan läheistensä osalta on vastuussa siitä että hän pitää yhteyttä läheisiinsä vanhempiinsa isovanhempiin

se on ihan selvä asia

turha sitä on kiistää

on pakko myös tunnustaa se että afganistan on heimoyhteiskunta jossa afgaaniheimojen johtajat ovat erittäin määräävässä asemassa ja perinteisen länsimaisen demokratian istuttaminen tähän yhteisöön on äärimmäisen vaikeaa ja kun siihen lisätään vielä hallinnolle tyypillinen korruptio joka on levinnyt yhteiskunnan kaikille tasoille

en ymmärrä sitä minkä takia joitakin närästää vielä kunnallisverotuksen perusvähennyksen korottaminen tai miksi ruuan arvonlisäveron laskua eivät meinaa jotkut ymmärtää ei sitten millään

mutta se osoittaa vain sen että tämä sosiaalinen puolikin on hallituksella kunnossa ja tätä linjaa pitää jatkaa eikä pidä ollenkaan lähteä sille linjalle että tulipalo sammutettiin väärin